minusta ehkä se selonteon henki siinä että ainoa ratkaisu on että tehostetaan ja parannetaan ravinnon säilyvyyttä on lähestymistapa johon haluan puuttua

otan käytännön esimerkin siitä että jos puhutaan tuoretuotteista perunasta vihanneksista esimerkiksi niin sen sijaan että niitä ajetaan satoja kilometrejä suomenniemellä jopa sadatkaan kilometrin eivät välttämättä riitä tässä nykyisessä ja eu

sen sijaan että jakelutiessä löydämme toimintakäytäntöjä joissa tämän tyyppisten tuotteiden myös jakeluun erityisesti kiinnitetään huomiota mitenkä mahdollisimman läheltä toimitetaan tuotteet tavarat ja näin varmistetaan hyvä laatu varmistetaan se riittävä säilyvyys

tämä koskettaa toki osin myös tiettyjä jalostettaviakin elintarvikkeita mutta ei niin että säilöntäaineita erilaisia keinotekoisia aineita lisäämällä me vain parannamme säilyvyyttä

minusta tässä on yksi näkökulma joka on yhteydessä myös siihen että kun sanoin että puhutaan elintarviketurvallisuudesta niin samaan aikaan pitäisi puhua todellakin elintarvikkeiden terveellisyydestä

tietyiltä osin nämä kaksi asiaa kulkevat rinta rinnan mutta myös tietyssä määrin ne helposti erkanevat toisistaan

minusta sen varmistamiseen että ruokaturvallisuus on erittäin voimakkaasti yhteydessä myös ravinnon terveellisyyteen pitäisi jatkossa kiinnittää enemmän huomiota

tässä on pienteurastamoja käytetty esimerkkinä

minusta myös kaiken kaikkiaan pienjalostamojen osalta koko tässä elintarviketuotannossa pitäisi luoda sellaista riittävän käytännönläheistä valvontaa riittävän käytännönläheisiä toiminnan rajauksia että ei muodosteta sellaisia näennäisiä ylivoimaisia kustannuksia jotka estävät tämmöisen pienimuotoisemman toiminnan kehittymisen ja laajentumisen

meillä ehkä liiankin vähän on puhuttu siitä miten on mahdollista että meillä on tietyiltä osin euroopan unionin edullisimmat raaka aineet ja silti elintarvikkeiden hinta on mieluummin keskitasoa taikka keskitason yläpuolella

tämä on yhteydessä meidän kaupan erittäin vahvaan keskittymiseen

meillä on kaksi kaupan keskusliikettä joidenka välillä monessa tapauksessa on näennäinen hintakilpailu

sen vuoksi on erittäin tärkeää että me otamme tämän huomioon ja varmistamme sen että suomalaisella alkutuottajalla on saatavissa vähintäänkin se hintataso mikä on euroopan unionin kilpailijamaissa ja ennen kaikkea niistä lähtökohdista että he eivät joudu väärällä tavalla alkutuottajina sellaiseen hintapaineeseen joka ei mahdollista tervettä tuotantoa ja riittävän laadukasta elintarviketuotantoa

nimittäin tässä salissa on puhuttu viime vuosina erittäin paljon nuorten syrjäytymisestä ja nyt kun sain tässä vasta perehtyä ed

pulliainen oli myös mukana siellä kainuun turneella siihen mitenkä tämä koulutuksen järjestämisvastuu on hoidettu niin erityisen ilahtunut olin kuullessani että peruskoulun jälkeen nuoret on pystytty sijoittamaan

heille on löytynyt joko lukiopaikka taikka paikka ammatillisesta koulutuksesta ja tällä tavalla nuoret on autettu peruskoulun jälkeen sille omalle jatkopolulle

minusta tämän tuloksen ylösnostaminen on äärimmäisen tärkeää silloin kun puhutaan tästä kainuun hallintokokeilun nykyvaiheesta

arvoisa puhemies

siinä mielessä on erinomainen asia että hallitus on nyt tässä vaiheessa jo tuonut esityksen laajakaistayhteyksien varmistamiseksi myös maaseutu ja haja asutusalueilla

mutta en malta olla lyhyesti tarttumatta tässä omassa puheenvuorossani siihen mitenkä tavattoman pitkään tämän asian valmistelu on vienyt

minusta kaikesta huolimatta nyt tämä asia pitäisi niin kuin henkisesti nostaa uuteen tulokulmaan ja nähdä se mitenkä välttämätön osaamisyhteiskunnan väline on toimiva tietoliikenneyhteys

tässä mielessä kun ministerikin on paikalla haluan omalta osaltani nimenomaan kannustaa siihen että otetaan sellainen henkinen ote tähän että me mieluummin alitamme kuin ylitämme nyt asetetun tavoitteen

jos ajatellaan kansainvälistä vertailua me olimme vielä vuosituhannen vaihteessa yksi maailman parhaista tietoyhteiskunnista meillä oli suomena edellytykset ottaa paikka ihan siellä keulassa ja toteuttaa sellaisia palvelu ja toimintamalleja voisiko sanoa pienuuden ekonomialla ja hyödyntää tässä mielessä myönteisellä tavalla tätä meidän suhteellisen pientä väkilukua

nyt me olemme odotelleet me olemme kiistelleet teknologiasta me olemme kiistelleet siitä voiko markkinaehtoisesti tämä yhteys levittäytyä

oli hyvin selvästi nähtävissä jo kymmenen vuotta sitten se asia että markkinaehtoisesti nämä yhteydet eivät tule etenemään

kiitoksia ministeri pekkariselle hyvästä ja johdonmukaisesta puheenvuorosta ja erityisesti siitä kohdasta jossa tartuitte tämän suomalaisen innovaatioarvoketjun toimintaan

elikkä sitä kautta me emme ole pystyneet avaamaan tiedelähtöistä yritysten uusperustantaa

jos ajatellaan nyt tätä käsillä olevaa taantumaa ja murrosta joka nimenomaan merkitsee sitä että meidän pitäisi saada kaikki kansalaiset mukaan tekemään työtä hyvinvoinnin eteen hankkimaan riittäviä osaamisvalmiuksia tässä suhteessa tämän hankkeen todella tehokas ponnekas eteenpäinvieminen on äärimmäisen tärkeä asia

tässä mielessä on äärimmäisen tärkeää että nyt tällä hallinnonalalla me lisäämme edelleen määrärahoja me luotamme näihin olemassa oleviin rakenteisiin

vaikka käytin tässä vähän kriittistäkin puheenvuoroa toivon että se enemmänkin on kannustamassa tämän asian eteenpäinviemistä ja toki haluan onnitella ministeri lindeniä että ollaan nyt tässä vaiheessa

millä tavalla työ ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ja opetusministeriön välistä yhteistyötä vahvistetaan ja tätä kautta nimenomaan niitä oppimispolkuja jotka tuottavat riittävän määrän kansainvälistä osaamista

on kysymys asiakokonaisuudesta jota nyt tavallaan jälkijättöisesti ollaan saattamassa kuntoon

nimittäin tämän kansainvälisen rahoitusjärjestelmän murenemisen yksi aivan keskeinen kysymyshän on se että tämä finanssivalvonta ja rahamarkkinoiden valvonta ei ole toiminut

periaatteessa on jollakin tavalla hämmentävää pysähtyä siihen mitenkä heikosti ei vaan yhdysvalloissa vaan myös euroopan unionin sisällä finanssivalvonta on hoidettu

jos ajatellaan rahamarkkinoiden vakautta niin kyllä kai peruskysymys on se että meillä olisi pitävä yhteismitallinen finanssivalvonta ainakin euroalueen osalta

mutta ajattelen myös näin että tämä on aivan keskeinen haaste jotta saavutetaan globaali rahamarkkinoiden toimivuus jälleen

arvoisa puhemies

oikeastaan menemättä syvemmälle nyt itse tähän asiaan niin haluan tämmöisen periaatteellisen näkökulman tuoda esille mitenkä tämäkin asia osoittaa selvästi sen että ne asiat jotka tahdotaan panna kuntoon ne myös saadaan kuntoon mutta asiat joihinka ei ole edes riittävää yhteistä tahtoa ne eivät tule kuntoon

nimittäin jos ajatellaan euroopan unionin maataloutta yhteistä maatalouspolitiikkaa ja maatalouteen kohdistuvaa valvontaa niin jos muutaman kymmenen noin neljänkymmenen lampaan lammastilalle tulee kahdeksan valvojaa osa brysselistä osa helsingistä osa tämän tilan kotimaakunnasta kolmella autolla suorittaa valvontatarkastuksen erittäin lyhyellä varoitusajalla käy lävitse kaiken mahdollisen ja tällä tavalla päätyy toteamaan sen ovatko asiat kunnossa vai eivätkö ole ja jos he löytävät pieniäkin puutteita niin niistä kohdistuu välitön sanktio tilalle

jos tämä huolellisuus siirretään tänne finanssivalvontaan niin voidaan sanoa ja todeta että oltaisiin monta askelta nykyistä paremmassa tilanteessa

siksi nostan tavallaan näkökulman voisiko ajatella että tämä olisikin semmoinen eun vientituote tähän rahoitusmarkkinakriisiin että ottaisimme oppia niistä käytännöistä millä huolellisuudella joku alue voidaan saattaa valvonnan piiriin

tällä esimerkillä taikka vertauksella haluan havahduttaa nimenomaan siihen kysymykseen mitä tarkoittaa se että otetaan joku asiakokonaisuus haltuun halutaan yhteisesti ratkaista löytää käytännöt jotka myös toimivat

arvoisa puhemies

nimenomaan tämän määrärahan tarkoituksena on nopeasti käynnistää hankkeita joilla luodaan uusia ja korvaavia työpaikkoja näitten äkillisten rakennemuutostilanteiden korjaamiseksi

nimittäin on erittäin tärkeää että tämä määräraha on riittävä nyt tulevana vuonna koska tämän tyyppisten äkillisten työpaikkamenetysten todennäköisyys on totta kai kasvava

rautaruukki on lopettamassa yhtä tuotantolinjaa ja se merkitsee useiden kymmenien työpaikkojen menetystä välittömästi paikkakunnalla missä on jo viime vuosina useamman sadan teollisen työpaikan menetys

on hyvä että nämä äkillisten rakennemuutosten aiheuttamat ongelmat hoidetaan mutta nostan myös esille sen näköalan että nyt ensi vuoden osalta on erittäin tärkeää että huolehdimme siitä että myös näitten rakennemuutospaikkakuntien ulkopuolella säilyy riittävä perusta nimenomaan yritysten investointi ja kehittämishankkeiden tukemiseen

syvä taantuma ja sen aiheuttama julkisen talouden rahoitusaseman jyrkkä heikkeneminen on muuttanut perusteellisesti finanssipolitiikan lähtökohtia

tässä mielessä on tärkeää että valiokunnan mietinnössä on nostettu esille ne ongelmat joihinka on syytä varautua ja valiokunta on todennutkin tyytyväisyydellä sen että hallitus on ryhtynyt nopeisiin toimenpiteisiin yritysrahoituksen vahvistamiseksi

minusta tämä toteamus olisi antanut aiheen jopa vielä henkisesti haasteellisempaan vastaukseen tämän kehystarkastelun puitteissa kun kuitenkin nyt olemme jo pidempään harjoitelleet tämän tyyppisen asiakirjan tuottamista

arvoisa puhemies

tämä tarkastusvaliokunnan mietintö valtiontalouden kehysmenettelyn vaikuttavuudesta finanssipolitiikan hallintaan ja toimivuuteen on erinomaisen ajankohtainen

mehän olemme saaneet tämän lisätalousarvioesityksen jälkeen hallituksen täydentävä budjetti ensi vuodelle ja se pitää historiallisen merkittävän kokonaisuuden sisällään nimenomaan yritysten toimintaedellytysten vahvistamiseen sekä viennin että kotimaan rahoituksen osalta että myös pääomasijoitustoiminnan vahvistamiseksi

voi sanoa ja lausua ihan aluksi kiitoksen valtiontalouden tarkastusvirastolle ja myös tarkastusvaliokunnalle tästä mietinnöstä

se on tietyltä osin perusteltua mutta tässä äärimmäisen syvässä ja moninaisessa murrosaikakaudessa jota nyt elämme kyllä olisi odottanut että hallitus olisi katsonut myös niitä tulevaisuuden linjauksia oman näkemyksensä ja käsityksensä pohjalta selkeämmin ja tällä tavalla haastanut sitä yhteiskunnallista keskustelua joka on välttämätöntä käydä ennen tulevia eduskuntavaaleja

vastaisin vähän samansisältöisesti kuin tässä tarkastusvaliokunnan mietinnössä on että voidaan sanoa että menokurin osalta tämä kehysmenettely toimii sillä reunahavainnolla että meillä säilyy ennustettava talouden toimintaympäristö

tässä mielessä tämä keskustelu jota tänä päivänäkin on käyty on jäänyt aika lailla tämmöiseksi juupaseipäs keskusteluksi joka ei kovin paljon vie eteenpäin niitä uusia ratkaisuvaihtoehtoja joita nyt välttämättä lähitulevaisuudessa tarvitaan

edessä on jättiurakka

tämä määrärahavähennys joudutaan nyt tekemään nimenomaan siitä syystä että kyseisen määrärahan käyttöaste on niin alhainen että tämän loppuvuoden aikana tätä määrärahaa ei pystytä hyödyntämään

tämä esillä oleva hallituksen lakiesitys lisää kauppojen sunnuntaiaukioloaikoja

on tosiasia että me olemme osana euroaluetta jonka piti olla tavallaan ratkaisu siihen että meidän taloutemme vakaus ja kytkisin tähän ennustettavuuden varmistetaan ja turvataan

ajattelen tätä laajaa murrosta jota tausta asiakirjassa sinällään aika monipuolisesti sekä euroopan unionin jäsenmaiden kannalta että laajemminkin kansainvälisesti arvioidaan miten merkittävällä tavalla se tulee haastamaan ihan näitä peruskysymyksiä

mutta kun tämä ratkaisu tehdään nyt tällaisessa vähän poikkeuksellisessa tilanteessa niin on erittäin tärkeää että me varaudumme ensi vuoden osalta mitoittamaan tämän vastaavan määrärahan niihin tarpeisiin jotka meillä on edessä

mutta nyt ei näin ole käynyt ja joudutaan toteamaan se hyvin harmillinen tosiasia että euroalueen jäsenvaltiot toimivat eri pelisäännöillä mutta vastuu jäsenvaltioiden virheistä ja laiminlyönneistä kannetaan yhdessä

hallitus perustelee tätä lakiesitystään nimenomaan vähittäiskauppojen aukioloajan selkeyttämisellä

otan käytännön esimerkin

valtiovarainvaliokunnan kunta ja terveysjaostona viime viikolla vierailimme hollannissa joka on yksi aika lailla monilta osin samoissa asemissa oleva euroopan unionin jäsenvaltio kuin suomi

minä ymmärrän sen että tämä tavoite lähtökohtaisesti on oikea mutta näen kuitenkin tämän hallituksen esityksen tiellä moniakin periaatteellisia kysymyksiä joihinka lyhyesti haluan tässä omassa puheenvuorossani pysähtyä

siksi tähän valiokunnan mietintöön on tehty erityinen kirjaus

valiokunta pitää tärkeänä että määrärahan käyttämistä pyritään edelleen tehostamaan ja että resursseja suunnataan erityisesti yritysten kanssa toteutettavaan ammatilliseen työvoimakoulutukseen

tämä luo tavallaan sen yllätyksellisyyden johonka minusta tässä lausunnossa mietinnössä tartutaan hyvin minusta merkityksellisellä tavalla ja tämän oman puheenvuoron päähuomion kiinnitän nimenomaan siihen että kun tehdään kestävyysvajelaskelmia millä tavalla me löydämme minusta tämän tarkastuskertomuksen pitäisi käynnistää nimenomaan sitä prosessia uusia toimintakäytäntöjä uusia laskentakäytäntöjä uusia laskentamalleja joilla pystytään paremmin ennakoimaan tätä käsillä olevaa epävarmuutta

jossakin määrin tämä haaste koskettaa myös yrityksiä ja nyt on erityisen tärkeää että edessä olevina kuukausina myös tämmöinen yritysten henkilöstön voimavaroja uudelleen suuntaava mahdollisuus otetaan täysimääräisesti käyttöön

jos ajatellaan että euroopan sisällä unionin sisällä mennään jo tällaisiin ratkaisuihin niin jollakin tavalla ajattelen että tämä henkinen muutos mitä merkitsee se että työ on ensin sitä kautta todella luodaan uusia käytänteitä panostetaan uuden tyyppisiin asioihin jotta me eliminoimme sen ongelman joka tänä päivänäkin on hyvin monta kertaa ollut esillä nuorisotyöttömyyden nuorten syrjäytymisen

kyllä sunnuntaipäivä omassa ajattelussani on enemmän kuin muut viikonpäivät

sunnuntai on pyhäpäivä ja meidän pitäisi käydä laajempaakin keskustelua siitä millä tavalla pyhäpäivää kunnioitetaan ja arvostetaan myös lepopäivänä

minä ymmärrän sen että monet teistä kollegoista ajattelette että tämän suuntaisen näkökulmankin esille ottaminen on jo niin tavattoman vanhanaikaista että onko edes tarpeellista keskustella tästä näkökulmasta

se löytyykö näitä käytäntöjä vai joudummeko me tyytymään tähän vallitsevaan epävarmuuteen on mielestäni se aika iso peruskysymys

hyvin todennäköistä on että ellemme me pureudu näihin asioihin nykyistä vahvemmin edessä on nuorten pitkäaikaistyöttömien sukupolvi

minä omalta puoleltani sanoisin että on tiettyjä asioita joista periaatteellisesti tänäkin päivänä on hyvä keskustella jopa pitää niistä kiinni vaikka toisaalta ymmärrän että kehitys kulkee eteenpäin ja on tavattoman monia asioita kehittämisen näkökulmasta joiden osalta haluan olla jopa etulinjassa viemässä niitä eteenpäin mutta tämän periaatteellisen asian osalta olen toista mieltä kuin tämä hallituksen esityksen lähtökohta on

jos katsotaan tämänhetkistä tilannetta erityisen suurta huolta aiheuttaa nimenomaan se yleinen löperyys joka vallitsee nyt suhtautumisessa tähän euroopan taloustilanteeseen

olisin odottanut jollakin tavalla että tämän tyyppisiin kysymyksiin tässä kehystarkastelussa olisi vielä selkeämmin tartuttu

arvoisa puhemies

esitän omana missionani tähän keskusteluun että voisiko suomen tulevaisuudenkuva rakentua siitä että me tietoisesti luomme tästä hienosta maasta terveimmän kansakunnan

me olemme useissa yhteyksissä käyneet keskustelua tässä eduskunnan isossakin salissa nimenomaan siitä mitä merkitsi että talousvakaussopimukseen eivät jäsenmaat sitoutuneet

me tiedämme kuinka valtavat ovat tänä päivänä ne häiriökustannukset jotka sisältyvät tähän kehykseen kun sen sijaan meidän pitäisi luoda ratkaisuja jotka vievät rakentavalla ehyellä tavalla yksittäisten ihmisten elämää eteenpäin ja sitä kautta luovat perustaa myös suomen tuleva

kun ajatellaan sitä mitä tarkoittaa tämän hallituksen politiikka siis vapauttaa minä otan pienen esimerkin mitenkä epäjohdonmukainen tämä käytäntö on

tässä mielessä tavallaan ollaan tekemisissä hyvin ison periaatteellisen kysymyksen kanssa pienen jäsenvaltion näkökulmasta ja sieltä löytyy yhteys myös tähän kehysmenettelyn toimivuuteen lähivuosina ja sanon jo seuraavalla hallituskaudella

minusta kun me käymme tätä keskustelua niin kuin on todettu tässä hyvin voimakkaasti tämä taantuma ehkä edessä oleva taantuma saa ylimitoitetutkin mittasuhteet

miksi se oli viimeistä päivää auki

olennaista on se että vielä lokakuussa työllisyystilanne parani ja sehän on osittain seurausta myös siitä että tätä määrärahaa ei ole tarvittu siinä määrin kuin tämän vuoden budjettia laadittaessa ajateltiin

jos ei jostakin löydetä sellaista johtajuutta ja otetta jolla luodaan yhteiset pelisäännöt joissa pitäydytään on täysin mahdotonta että me saamme pitävää pohjaa nimenomaan tässä kehysmenettelyssä vaadittavan tulopohjan varmistamiselle

minä kysyn arvoisat kollegat kumpi on tärkeämpi näkökulma asiakkaan kansalaisen lähtökohdista se että hänellä on lähellä lääkepalvelut vai se että kaupat on mahdollista pitää seitsemänä päivänä viikossa auki

elikkä totta kai sillä on yhteys myös menoihin

tulee yllättäviä menoja menojen lisäyksiä ja tässä suhteessa odotan sitä että nyt euroopan maiden huippukokouksessa löydetään joku kokonaisratkaisu jonka pohjalta voidaan edetä

siis tämä lääkepalvelu ei ole tavoittanut yhtäkään tässä rakkaassa kotikunnassani asuvaa ihmistä runsan kahden viikon takaisesta perjantaista lähtien

minusta tämä on iso periaatteellinen kysymys ja siksi siitä mitä me vapautamme mille me luomme yrittämisen edellytykset meidän pitää käydä selvästi laajempaa keskustelua

toinen tänä päivänä esiin noussut minusta ihan uskomaton asia on se että lapset voidaan ottaa lääkekokeisiin ilman vanhempain lupaa toinen erittäin iso periaatteellinen kysymys missä taas vapauttamisen suhteen me tavallaan etenemme ohi sellaisten periaatteellisten rajojen joidenka osalta näen että semmoinen luontainen ihmiselämän suojeleminen vanhemman vastuu lapsen elämisestä sen tukemisesta vastuun läsnäolo tietyllä tavalla irrotetaan lain avulla tästä luonnollisesta yhteydestä

mikä yhteys tällä on talouteen

jos muutama kuukausi sitten olisi kysytty nouseeko lähi idän tilanne tietyllä tavalla määrittämään myös euroopan talouden kehitystä näin voimakkaasti aika harva meistä olisi pystynyt ennakoimaan sitä

mutta tänä päivänä jo taas uusi yllätyksellinen tekijä on vaikuttamassa ja mahdollisesti vaikuttamassa hyvinkin merkittävästi myös euroalueen koko euroopan unionin ja tätä kautta myös suomen talouden kehitykseen

arvoisa puhemies

totean vain yleisesti että nämä havainnot jotka liittyvät kuntien menojen rajaamiseen liikenneinvestointeihin ovat sinällään hyvin perusteltuja ja johdonmukaisia

minä arvoisat kollegat haluan lyhyesti pysähtyä tähän omissa perusteluissani ja tämän jälkeen vasta tulen tähän varsinaiseen liiketoiminnalliseen näkökulmaan

olen nyt viitisentoista vuotta saanut olla tässä luottamustehtävässä ja minua hämmentää se että kun kauppakeskukset kukoistavat tänään mutta monet muut asiat tässä taantuman keskellä hiipuvat suomessa niin miten on mahdollista että siitä huolimatta niiden suurin ongelma on se että kaupat eivät ole riittävän paljon auki

hyvin toisen tyyppiset kysymykset olivat puheiden ja keskusteluiden keskiössä

tässä mielessä ajattelen vähän harmistuneenakin sitä mikä tyydyttää kaupan keskusliikkeitä

tällä hetkellä niiden kilpailuasetelma jo monista verotuksellisista tekijöistä johtuen on suhteessa pieniin kauppayksiköihin aivan ylivoimainen ja se jälki näkyy monella tavalla

tässä mielessä näen hyvin keskeisenä mutta selvästi jo aikaisemmin kertomiani perusteita silti vähäisempänä sen että olen tullut eduskuntatyöhön aikanaan puolustamaan yrittäjyyttä

haluan jokaisen lain osalta harkita ja arvottaa osaltani myös tästä näkökulmasta tehtävää päätöstä

arvoisa puhemies

jos minä ajattelen kokemuksia yhdysvalloista tällä hetkellä siellä ollaan jo tilanteessa että monet nämä kauppakeskittymät ovat jo jos eivät lähes tyhjillään niin ainakin puolillaan kauppaliikkeistä

jopa aluesuunnittelussa on siirrytty ihan uuteen kehitysvaiheeseen

ei enää rakenneta sillä tavalla että ihmiset asutetaan tänne kauppakeskittymät rakennetaan eri paikkaan ja valtavat väylät joilla ihmiset pystyvät sitten liikkumaan ja siirtymään hankkimaan kauppapalveluita vaan nyt integroidaan uusilla asumisalueilla asuminen palvelut kaupan toiminnat ja tämä merkitsee pienempien yksiköiden syntymistä

jos minä ajattelen suomalaisen yhteiskunnan tasapainoista rakentamista ja kehittymistä niin totta kai tietyssä mielessä arvostan niitä riskinottajia jotka ovat näitä merkittäviä isoja kokonaisuuksia toteuttaneet mutta silti ajattelen olisiko syytä laajemminkin pysähtyä ajattelemaan sitä miten me kaavoitamme miten me toteutamme asumisen elämisen ympäristöjä jotta me luomme sellaisille palveluille tilaa jossa pienyrittäjät pystyvät sitoutumaan ja antamaan omalla toiminnallaan arvokkaan panoksen

tämähän on erittäin haasteellinen kysymys kun puhutaan valtion pääomasijoitustoiminnasta talletuspankkeihin ja näitten prosessien hallinnasta

vastalause lähtee siis hyvin toisen tyyppisestä asiakasnäkökulman turvaamisesta mutta minusta tässä tavallaan on lähestytty myös sitä kysymystä mikä kaiken kaikkiaan valtion rooli on pääomavirtojen pehmentämisessä

minusta todella on perusteltua kysyä mihinkä ja mille tasolle valtio menee kaiken kaikkiaan näissä sitoumuksissa tilanteessa jossa näitten kansainvälisten pääomaliikkeiden haltuunotto tuntuu äärimmäisen haasteelliselta

minusta huomionarvoinen asia on se että euroopan unionin ja euroopan keskuspankin roolikin mieluummin on ohenemassa kuin vahvistumassa kun katsotaan koko rahoitusmarkkinoiden säätelyä

silloin joudutaan kysymään mikä on pienen suomen valtion mahdollisuus käytännössä lopullisesti tilkitä näitä virtauksia ja aika nöyrästi me joudumme näitä eri vaihtoehtoja tarkastelemaan

arvoisa puhemies

minusta tämä havainto on sillä tavalla olennainen että jos ajatellaan nyt tätä tarkastusvaliokunnan työtä miten se integroidaan siis tähän vuosikiertoon ja johtajuuteen poliittiseen johtajuuteen niin minusta tähän meidän pitäisi kiinnittää paljon enemmän huomiota koska tietynlainen paradoksi on se että tässä aikaansaamisessa käytännön tekemisessä viiveet vain kasvavat silloin kun puhutaan tietoyhteiskunnan toimivuuden parantamisesta

ehkä kysymys jota emme ole riittävästi arvioineet on se kuinka merkittävällä tavalla tämä usan talouden alamäki vaikuttaa siihen että kiinan asema tulee ihan ratkaisevalla tavalla vahvistumaan ja vastaavasti usan taloudellinen asema heikkenemään

siksi arvoisa puhemies minä toivon että seuraavassa hallitusohjelmassa noustaan ihan toisen tasoiseen kokonaisuuteen jossa otetaan vastuu tämän kokonaisuuden läpiviemisestä parhaimmillaan ensi viikolla mutta viimeistään ensi keväänä

minä uskon että kun hallitus tätä budjettiesitystä on rakentanut tämä kansainvälisen toimintaympäristön arviointi on ollut vahvasti käsillä mutta kuten valtiovarainministeri katainen on useampaan kertaan tänään todennut tämä epävarmuus merkitsee sitä että täysin yksiselitteisiä johtopäätöksiä tässä vaiheessa on mahdotonta tehdä

tuloveronalennuksista vallitsee varsin pitkälle menevä yksimielisyys ja arvostan myös sitä että ruuan arvonlisäveron alentaminen toteutuu hallitusohjelmassa sovitulla tavalla

sen lisäksi ensi vuoden budjetti pitää sisällään poikkeuksellisen paljon perheisiin kohdistuvia erilaisia kannustinmuotoja ja tässä mielessä olenkin ristinyt tämän ensi vuoden budjetin perhebudjetiksi

sanon tämän sillä kokemuksella että olen kuitenkin jo neljättätoista budjettia käsittelemässä ja kertaakaan aikaisemmin yhtä merkittävää kohdistusta perheille ei ole suoritettu

arvoisa puhemies

haluan kuitenkin puuttua yhteen asiaan josta ehkä ei ole tämän päivän aikana käytetty yhtään kriittistä puheenvuoroa ja se koskettaa ilmasto ja energiatavoitteita jotka euroopan unionin puitteissa on sovittu ja joihinka suomikin on sitoutunut

tämä aluehallinnon uudistus on todella kunnianhimoinen ja merkittävä hanke ja hallintovaliokuntaa ja puheenjohtaja tölliä voi onnitella siitä että on viety tämä iso asia erittäin lyhyessä ja nopeassa aikataulussa lävitse

olen paljon pohtinut sitä kuluneen kesän ja alkusyksyn aikana että kun talouskasvu joka tapauksessa hidastuu siihen vaikuttaa väestön ikääntyminen siihen vaikuttaa tämä taloudellisen toimintaympäristön muutos niin ovatko ne tavoitteet jotka nyt sisältyvät ilmasto ja energiapolitiikkaan tässä tilanteessa liian kunnianhimoisia liian lyhyelle aikajänteelle sovitettuja

elinkeinokeskukset elyt saavat selkeämmän roolin tässä kehittämiskokonaisuudessa ja aluehallintovirastot sitten lupaviranomaisina

haluan tavallaan avata tätä logiikkaa toisen asian suhteen jossa olen hieman kriittinen tätä hallituksen esitystä kohtaan

kun on kuunnellut tätä keskustelua niin pieni yksityiskohta joka liittyy tähän kirjasto nuoriso ja kulttuuritoimen rooliin on ehkä saanut vähän liiankin merkittävän roolin mutta ehkä tässä on vähän eduskunnan sisäisestä työnjaosta ja valiokuntien arvovallastakin kysymys